toki promillerajan lasku aiheuttaisi poliisille ja rajaviranomaisille varmasti aluksi lisää töitä mutta resursseja tehokkaasti kohdentamalla siirrettävillä tietojärjestelmillä ja valvontaveneisiin tarkkuusalkometrejä sijoittamalla olisi mahdollista päästä edes kohtuulliseen tulokseen

kuntakorvausten riittämättömyys on ensisijaisesti nyt hoidettava

on esimerkiksi tutkittu että lehtiä lukevat nuoret ovat huomattavasti muita ikätovereitaan aktiivisempia äänestämään

mutta miten arvoisa ministeri voidaan kuntia kannustaa siihen että tällaisia tiettyjä asuntoalueita ei pääsisi syntymään

resurssien laskiessa jaloilleen jäävienkin lehtien laatu tulee huomattavasti heikkenemään

entä mitä kertoo arvovalinnoista se että haja asutusalueille lehti voi jäädä kokonaan toimittamatta jakelun kallistumisen vuoksi

arvoisa herra puhemies

tämä alku hanke ja tämä uudistus on todella tarpeellinen

matti vanhasen ministerivastuuasiaa koskeva käsittely oli perusteellinen ja myöskin asiallinen varsinkin kun ottaa huomioon sen julkisen kiinnostavuuden ja myöskin sen kohtuuttomankin pitkän keston

onneksi tähän lausumaan on lisätty ponsi jonka mukaan meillä on mahdollisuus myöskin myöhemmin tarkkailla tilannetta ja myöskin reagoida niihin tarpeisiin joita ehkä myöhemmin tulee

arvoisa puhemies

aiemmin pelko promillerajan ylityksestä vähensi juomista

on todella aiheellista että käymme tämän ajankohtaiskeskustelun perusopetuksen tavoitteista

nyt jakelijoiden joutuessa vähentämään väkimääräänsä ja lehtien taloudellisen ahdingon vuoksi voivat syrjäisimmät paikat jäädä ilman lehteä vaikka se olisikin tilattu

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa ei ole nimittäin sovittu näin suurista perusopetusta koskevista muutoksista joita nyt ministeri virkkunen on kuitenkin näin laajasti tässä tuntijakouudistuksessa esittämässä

se tietysti on aivan ehdoton edellytys näin laajamittaisen hankkeen onnistumiseksi

nimenomaan tähän asenneilmapiiriin vaikuttaisi promillerajan laskeminen kaikkien kohdalla tuohon puoleen promilleen vaikka tiedossa onkin että poliisilla ei ole mahdollisuutta lisäresursseihin valvonnan suhteen ainakaan ihan alkuvaiheessa toivotulla tavalla

tasa arvoinen palkkaus on oikeudenmukaisen työelämän keskeinen tekijä

jo poliittinen ilmapiirikin sitä vaati

kun viennin kokonaisaste todellakin sakkaa niin olisi kiinnitettävä huomiota pk yrittäjyyteen jossa se kasvupotentiaali olisi suurinta ja joka myös suurimpana työllistäjänä suomessa hyödyttäisi eniten mikä se strategia teillä sitten lieneekään

olisi hyvä korostaa esimerkiksi sitä ja muistaa se että vihdoin viimein aletaan korostaa sitä miten maakunnallinen demokratia ja tavallisten kuntalaisten ja maakuntahallinnossa olevien ihmisten vaikutusvalta nyt vihdoin myös kehittämispuolella tulee vahvistumaan

kuitenkin tämän keskustelun keskipisteenä tulee olla ennen kaikkea lapsi ja lasten yhdenvertaiset oikeudet laadukkaaseen perusopetukseen

asian käsittelyn aikana voi moneen otteeseen todeta sen että niin tämän kuin yleensä vaalirahoituksen ympärillä leijuu vielä liian paljon tulkintoja ja olettamuksia

tähän epäkohtaan hallituksella olisi tässäkin käsittelyssä olevassa asiassa ollut mahdollisuus puuttua mutta hallitus jätti tilaisuuden käyttämättä

onnettomuuskeskuksen tuottama hukkumiskuolemat suomessa raportti toteaa että veneilyn promillerajoja tulisi tiukentaa ja lisätä valvontaa pienillä järvillä

esimerkiksi tanskassa jossa muutenkin pk yritysten vienti vetää hyvin asian merkitys on ymmärretty ja on toimittu siten että koko ulkoasiainhallinto on kytketty tiiviimmin ihan siihen paikalliseen elinkeinotoimintaan

itse kuitenkin haluaisin nostaa edelleenkin kansalaistietoa taitoa yhteiskuntaoppia niitten liian vähäistä määrää mikä näkyy sitten ihan nykyisten aikuistenkin elämässä ja elämänkatsomuksessa eikä liikunnan merkitystä varmaan enää tarvitse kenenkään korostaa

kysyisinkin ministeriltä

seuraavia vaaleja ja erityisesti tässä tapauksessa presidentinvaaleja ja presidenttiehdokkaita varten pitää selvittää vielä monia kysymyksiä

suurin osa veneisiin liittyvistä hukkumisista liittyy pieniin soutuveneisiin joten alkoholirajojen tulisi koskea myös niitä

olisiko siinäkin meille jotakin evästä

miten painavana esimerkiksi pidetään presidentinvaalien erityistä asemaa ehdokkaan kannalta jolloin vastuu vaalirahoituksesta on eriytetty kokonaan pois ehdokkaalta puolueelle

ruuan hinnan alenemisessa ei ole kyse kulutuksesta kulutuksen vuoksi vaan perustarpeiden turvaamisesta

on totta että peruskoulutus tarvitsee päivittämistä

eriyttämisperiaatteen painoarvo tuntui valiokunnan kuulemisissa vaihtelevan eri asiantuntijoiden kannoissa prosessin edetessä ja se oli omiaan hämmentämään tilannetta

ryhmäpuheenvuoroissa on todellakin tiedostettu taloutemme vaikea tila ja on myöskin perätty arvovalintoja ja oikeudenmukaisuutta

vesiliikenteessä pienikin huolimattomuus voi johtaa vakaviin seurauksiin ja tästä syystä johtuen en aivan kannata hallituksen esitystä tässä muodossaan vaikka suunta oikea onkin vaan kannatan promillerajan laskemista kaikille puoleen promilleen

tai voidaanko ehdokkaalta edellyttää että hän tietäisi kaikkien tukien antajat varsinkin jos ja kun yksittäisen tuen määrä on alle prosentin koko vaalibudjetista

edes tähän tavoitteeseen hallitus ei silti määrätietoisesti pyrkinyt tässäkään päätöksessä

keskustan verolinja kannustaa myös työllisyyteen ja etenkin yrittäjyyteen

kaikki hallituksen toimenpiteet kuitenkin perimmältään tähtäävät siihen että ihmiset saisivat työtä sitä kautta kasvua ja talouden virettä ja myöskin sitä kautta oikeudenmukaisuus toteutuu

tulevien presidenttiehdokkaiden turvaksi ja vaalitoiminnan uskottavuuden lisäämiseksi muun muassa näitä asioita pitää täsmentää

arvoisa rouva puhemies

hallituksella olisi ollut jo paikkoja tasa arvoisen palkkauksen edistämiselle muutenkin

myös jääviyssääntöjä on syytä selkeyttää kaikilla tasoilla siten että pelkkä poliittinen ilmapiiri tai omakohtainen kokemus eivät ole ainoita jääväämisen perusteita

kasvun ja työpaikkojen luomiseksi todella tarvitsemme kokonaan uudenlaisia ratkaisuja suuria rakenteellisia ratkaisuja

me kannatamme tämän matalan arvonlisäverokannan jatkamista sen työllistävän ja kannustavan vaikutuksen takia

toinen päätös koskee kuntien valtionosuuksien rajuja leikkauksia jotka ovat konkreettisesti pienentämässä naisten palkkatasa arvoa

miten korkeaksi työttömyyden täytyisi nousta että oppositiokin olisi valmis näihin toimiin ja siihen että ne tehdään nyt eikä odoteta vielä pahempaa tilannetta

arvoisa herra puhemies

hallituksen vaalipiiriuudistus jatkaa sitä samaa sarjaa juuri itä suomeen kohdistuvia sanelupäätöksiä vailla parlamentaarista valmistelua joissa ei ole kuultu oppositiota eikä myöskään alueita

kaikissa näissä uudistuksissa me voimme todellakin jäädä tuijottamaan vain uhkia ja mahdollisia puutteita ja sulkea silmämme niiltä mahdollisuuksilta mitä ne ovat antamassa

arvoisa puhemies

edustaja lindtman te ryhmäpuheenvuorossanne esititte lisämiljardien menoja muun muassa kirjasto ja muihinkin julkisiin investointeihin

tämä hallitus on nyt osoittamassa sitä että ei tarvitse pitää jääräpäisesti kiinni niistä esityksistä ja tavoista toteuttaa asioita vaan voidaan kuulla muita ja muuttaa suunnitelmia kunhan päämäärä säilyy kirkkaana mielessä

uudistus toki korjaa demokratiavajeen yhdeltä osin piilevän äänikynnyksen madaltuminen siten että pienemmillä puolueilla on paremmat mahdollisuudet saada ehdokkaitaan läpi

suurenevat vaalipiirit heikentävät aivan suoraan eduskuntavaaleihin osallistumisen mahdollisuutta monelta halukkaalta koska kampanjointiin on käytettävä entistä enemmän rahaa jotta liian suureksi kasvaneessa piirissä voi tulla edes huomatuksi

on selvää että naisille varuskuntapaikkakunnilla ei ole muita työpaikkoja

tässä ollaan luomassa ehdokkaita eriarvostavaa rakennetta vaalijärjestelmäämme ja se ei toden totta kuulu aitoon demokratiaan

miesten ja naisten palkkaeroja ei todellakaan kavenneta tällä tavalla ja olisi vaikea kuvitella että tämmöiset leikkaukset kohdistuisivat miesvaltaisiin aloihin

nyt juuri kaikki asiat globaalista kotimaiseen vaikuttavat suomen tilanteeseen ja ovat myös poikkeuksellisen tiiviisti kytköksissä toisiinsa

on siis kyse suuresta asenteellisesta kysymyksestä

jhl vetoaakin meihin kansanedustajiin että edes sukupuolivaikutusten arviointi pitäisi tehdä

erityisesti nuoret ja myöskin naiset ovat sellaisessa asemassa että heillä tai meillä ei ole keskimäärin yhtä hyviä mahdollisuuksia saada kampanjointirahaa

siksikin on välttämätöntä että hallituksen talouspolitiikkaa ohjaavat nämä selkeät tavoitteet suuret rakennemuutokset joita tavoitellaan suoraviivaisesti kuten nyt tehdäänkin

tämä suvaus on ollut kuitenkin jo pitkään työkalupakissa kaikille työnantajille mutta sitä ei tässäkään tapauksessa ole käytetty

tällä hetkellä tuo pelätty kreikan tie on vienyt ikään kuin perille ihan sinne pohjalle saakka

kaikista lakiesityksistä olisi selvitettävä tämän arvioinnin tarve mutta hallitus vain ilmoittaa ettei yhtiöittämisellä arvioida olevan sukupuolivaikutuksia toisin kuin työoikeuden professori niklas bruun sanoo että lakiesityksellä saattaa olla syrjiviä vaikutuksia ja tämän lakiesityksen kohdalla sukupuolivaikutusten arvioinnille on siis tarvetta

ehdotuksen eriarvoisuus käy ilmi myös siinä että pienten vaalipiirien edustajilta ei vaadita ehkä yhtä suurta ponnistusta sen oman alueen tuntemukseen kuin sitten tulevaisuudessa vaadittaisiin

onko se väärin arvioitu vai onko niin että ulkomaiset arvioijat luottavat edelleen siihen että suomen hallitus hoitaa nämä asiat kuntoon kunhan pysytään näissä suunnitelmissa

arvoisa puhemies

miten esimerkiksi kesälahtelaiset kokevat omakseen vaikkapa vieremäläisen edustajan kun puhutaan maantieteellisesti näistä äärialueista

seuraako tästä ehkä palkka ale muillakin naisvaltaisilla aloilla vai voisiko tämä parhaimmillaan olla esimerkki siitä että palkkatasa arvokysymykset otetaan vakavasti

kaksi vuotta sitten keskusta torjui välikysymyksellä kotihoidon tuen leikkauksen mutta taas te olette samalla asialla

arvoisa puhemies

omaishoitajat ovat korvaamattoman suuri hoivaresurssi suomelle niin hoivapanoksen kuin myös sen taloudellisen merkityksen takia

kun ette saa oikeasti tehtyä rakenteellisia muutoksia jotka pidentäisivät työuria olette taas perheiden kimpussa

asiaan liittyy toki muutakin kritisoitavaa esimerkiksi kysymys siitä onko tämä yhtiöittäminen tehty liian nopealla aikataululla

helsingin sanomat kertoo tänään että yli puolet suomalaisista vastustaa hallituksen esitystä kotihoidon tuki tasan isän ja äidin kesken keskustan keskuudessa vastustus on suurinta ja lehden mukaan myös hallituspuolueiden kannattajista enemmistö vastustaa leikkauksia

tämä vaalipiiriuudistus ei kata koko suomea vaan ainoastaan yhden alueen vaikka samoilla perusteilla myös muut alueet ja koko suomi olisivat voineet olla tarkkailun alla

onhan kuitenkin niin että sisäinen turvallisuus on laajastikin yhteinen asia ja tässä selonteossakin todettu aleneva kehys on todella haasteellinen sitä ei kiellä varmasti kukaan

tämän vaalipiiriuudistuksen yksi ongelma on myös se että tässä ollaan hajottamassa toimivia yhteistyöalueita ilman järkiperusteita

ja siksi tällä tulevalla sisäisen turvallisuuden strategialla toimenpideohjelmalla on todella kova odotusarvo ja kovat paineet ja siihen tämä selonteko nyt sitten johdattelee

etelä ja pohjois savo sekä pohjois karjala yhdessä muodostavat kiinteän yhteistyörakenteen ja näistä kolmesta maakunnasta ollaan nyt hajottamassa kahta ja se on alueen kehityksen kannalta suuri epäkohta

tällä leikkauksella te sitä paitsi suositte selkeästi hyvätuloisia

vanhuspalvelulain uudistaminen tarkoittaa laitospaikkojen purkamista ja se tietysti lisää painetta siihen että omaishoitajien määrä ja osuus lisääntyisi

se tulee lisäämään myös omaishoidon tarvetta ja tässä talousarviossa siihen ei taas ole panostettu ollenkaan

ja siksi kysynkin ministeri orpo näettekö mitään estettä sille että keskustan eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa esitetty parlamentaarinen käsittelytapa olisi se ja että se myöskin toistuisi joka vaalikausi

täytyy sanoa että koko uudistus kuulostaa jälleen kerran keskittämiseltä karttaharjoitukselta ja myöskin vaalitaktiselta laskelmoinnilta

se on yksi tapa millä tätä alueellista sivistyksen mahdollisuutta kyllä heikennetään aika paljon

herääkin kysymys mitä tarkoittaa kirjaus siitä että uudistuksella mitä hallitus on tekemässä turvataan lukio opetuksen laatua ja saavutettavuutta ikäluokkien pienentyessä

mitä se tarkoittaa maaseudun lukioille ja niille nuorille jotka ovat sinne hakeutumassa

ja tässä kohtaa tietysti nousee kysymys korotetun valtionosuuden kohtalosta

valtiontalouden sopeuttamista on tehtävä mutta tietysti näitä tehtäviä pitäisi samassa suhteessa vähentää ja kaikista tärkeintä olisikin rahoituksen ja tehtävien tasapaino

ministeriltä kysyisin tämän lakiesityksen myötä jatkotyöskentelystä myöskin lainsäädännön puitteissa

olisiko kuitenkin käynnistettävä vielä tämmöistä poikkihallinnollista lainsäädäntötyötä jossa määriteltäisiin rajanvetoa maahanmuuton erilaisiin syihin

arvoisa puhemies

liikkuvan poliisin lakkauttamisesta aiheutuvaa huolta ei voi kyllä liikaa korostaa

sisäisen turvallisuuden ohjelma nostaa taas ennalta ehkäisevän sosiaalityön keskeiseen rooliin

kuitenkin näkisin niin että päälinjana ei voi olla ihan kaikenlaisen maahanmuuton torjuminen ja siihen tämän ehdon liittäminen

poliisin yhteistyö alueellisten paikallisten sosiaali terveys ja muiden paikallisten viranomaisten kanssa taas on aivan keskeistä sisäiselle turvallisuudelle niillä alueilla